voimme lisätä tehoja sinne

eduskuntakäsittelyssä saatoimme lisätä budjetin sosiaalista vaikutusta

panostaminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen on niin inhimillisesti kuin kansantaloudellisestikin huomattavasti parempi ratkaisu kuin jälkikäteen ongelmien korjaaminen

tarvitsemme talousrealismia joka merkitsee säästötoimia niin hankalia ja haasteellisia kuin ne ovatkin velanoton katkaisemista sekä tuottavuuden kasvattamista

esille nousivat sekä lastentarhanopettajien että sosiaalityöntekijöiden koulutusmäärien lisääminen ja monet selkeästi arjen asioita korjaavat hankkeet ja syrjäytymiseen puuttuminen

sen vaikutus on suomen talouselämälle kyllä erittäin tuhoisa

silloin ei ole kysymys vain jostakin vakuudesta vaan koko siitä prosessista ja sitähän tässä hallituspuolueina yritämme kaikin tavoin korjata tätä kurssia

kansallinen turvallisuus paranee kun panostamme rajavartiolaitoksen toimintaan tullin kykyyn pysäyttää laitonta alkoholin tuontia sekä muun muassa palopäällystön koulutukseen

velkakriisi ja muut kielteiset ilmiöt uhkaavat kasvumme perusteita

tiehankkeilla sekä yritysten markkinoinnin ja rahoituksen tukitoimilla on kauppaa ja työllisyyttä lisäävä vaikutus

tietoteknologia on kiistämättä suomen valtteja ja siksi tässä tilanteessa tulee käyttää kaikki mahdollisuudet uusien innovaatioiden toteuttamiseen ja uusien yritysten perustamiseen

jo neljäntenä vuotena peräkkäin lisätään hieman oikeudenmukaisuutta kun ilman yhteisövero osuutta jäävät uskonnolliset yhdyskunnat saavat pientä tukea toimitilojensa korjauksiin

pohjoisten ja arktisten alueiden kasvumahdollisuudet ovat yllättävän suuret sen me monet tänä kesäkautena oulussa käyneet olemme jälleen kuulleet

korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kertaluonteinenkin määrärahakorotus tulee tarpeeseen samoin infrahankkeiden lisämäärärahat joiden ehtona ovat korotetut kaavoitustavoitteet etelän kaupungeissa

arvoisa puhemies

kiitämme valiokuntaa sen jaostoja sekä kaikkia prosessissa työtä tehneitä

velkaantuminen

eurooppalaisten valtioiden toimet velkaantumisen pysäyttämiseksi eivät ole olleet tähän mennessä riittäviä nopeudeltaan eivätkä laajuudeltaan

aloitettavat tai jatkettavat kymmenkunta tie ja ratahanketta tuovat merkittävää apua muihin kasvukeskuksiin ja teollisuuden kannalta keskeisiin alueellisiin kohteisiin

tämä yhdistettynä rahoitusmarkkinoiden turbulenssiin ja maailmanlaajuisten talousnäkymien heikentymiseen asettaa suomen valtiontalouden merkittävien haasteiden eteen

olisimme toivoneet että kokonaissumma olisi ollut pienempi mutta kokonaisuus tukee työllisyyttä ja pienituloisimpien ostovoimaa sekä lasten ja nuorten hyvinvointia

vaikka tässä vaiheessa ei tarkkaan mitoitukseen päästykään on kuntien ja yksityisten palveluiden tuottajien huolehdittava hyvästä toiminnan tasosta

hallitus on tässä tilanteessa aivan oikein valinnut etenemismallin jossa varovaisilla leikkauksilla ja maltillisilla veronkorotuksilla on tasapainotettu velkaantumiskehitystä

samalla on nostettava vahvasti esille painotukset lähialueittemme mahdollisuuksien hyödyntämiseen pietarin alueella ruotsin elpyvässä tai varsin hyvässä kunnossa olevassa taloudessa ja arktisilla alueilla

valtionrahoituksen toteuttamisessa ilahduttavaa on paneutuminen myös omaishoidon ja kotihoidon tarpeisiin ja valtion panostushan tuo samalla kuntien rahat mukaan

on selvää että maahanmuuttopolitiikkaan tarvitaan myös se ulottuvuus ja se elementti jolla varmistetaan maahamme osaavaa ja työntekoon valmista työntekijäkuntaa

arvoisa puhemies

hallituksen alustavat esitykset työmarkkinaratkaisujen tukemisesta eli tuloverotuksen keventämisestä väylämaksujen helpottamisesta ja kilometrikorvausten kiristyksestä luopumisesta eräitä mainitakseni tukevat oivalla tavalla rakenneuudistuksen kokonaisuutta

siinä missä emme voi työehdoilla kilpailla aasian maiden kanssa on meidän ehkä kuitenkin tarkasteltava asennettamme ahkeruuden ja työn arvostamiseen

nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen onkin suuri huolenaihe jota täällä monet ovat jo käsitelleet ja johon tämä hallitus on tarttunut päättäväisesti

suomessa näemme liian monessa tilanteessa suomalaisten jakautumisen niihin jotka voivat varsin vapaasti kuluttaa ja niihin jotka joutuvat vain selviytymään päivästä toiseen

ensi vuoden alusta voimaan tuleva nuorten yhteiskuntatakuu on paitsi tämän hallituksen myös kdn tärkeimpiä hankkeita

talousarvioehdotus pyrkii pienentämään kansalaisten välistä eroa

esitys kaavoitettujen tonttien entisestään korotetuista kiinteistöveroista pääkaupunkiseudulla voi parantaa kohtuuhintaisten asuntojen saantia mutta nykyisessä markkinatilanteessa toki vielä tärkeämpi olisi havaita mahdollisuus edullisiin tarjouksiin ja kohtuuhintaiseen rakentamiseen

kasvavan sukupolven syrjäytymistä voidaan hoitaa myös ennalta ehkäisevästi

kotihoidon tuki ja muut vanhempien valinnanvapauden turvaavat pienten lasten hoitokeinot ovat erinomaisen hyödyllinen apuväline kuntien työkalupakissa

kotihoidon tuen laajenemista ja vahvistumista toivomme myös kuntatasolla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

monet ovat jo myöntäneet että esitys kotihoidon tuen uudesta muodosta ei yleisenä sääntönä ollenkaan sovi suomalaisiin perheisiin

korotus on kehyspäätöksen mukainen ja välttämätön mutta sen lisäksi tarvitaan vielä poliisin hallintorakenteisiin keskittyvää uudistusta poliisin pitkän aikavälin resurssien säilyttämiseksi

samalla kristillisdemokraatit ovat ensimmäisinä korostamassa isien roolia perheissä äitien rinnalla ja heidän kanssaan lasten ja koko perheen hyvinvoinnista huolehtimisessa

on tartuttava hyvinvointia uhkaavien ongelmien ennaltaehkäisyyn

koulutuksellinen syrjäytyminen huumeet ja päihteet masennus ennenaikaiset eläköitymiset mielenmasennuksen ja muiden vastaavien syiden vuoksi vaativat juuri tätä ennaltaehkäisyä

nämä toimet tuottavat tarvittavia hallinnollisia ja toiminnallisia säästöjä mutta eivät tietenkään olennaisella tavalla vähennä palveluiden tarvetta

terveydenhuollon kustannukset ovat väestön ikääntymisen vuoksi merkittävässä nousussa lähimpien vuosien aikana

on vahvistettava niitä tekijöitä joilla kunnallisen ja yksityisen palvelusektorin työntekijöitä voidaan tukea innostaa ja ikääntymisen eri vaiheissa myös kuntouttaa

ehdotukset laivojen väylämaksujen alentamisesta tai jopa poistamisesta tulisi ottaa huomioon

kun puhumme menneestä pitäisi oppia menneestä ettemme tee tulevaisuudessa virheitä

erityisesti mieltä lämmittää se että päihdeäitien hoitoon osoitetaan merkittävät hoitomäärärahat sekä lisätään resursseja terveyden edistämiseen ja päihde ja mielenterveysongelmien ehkäisemiseen

ministeri mielestäni erittäin hyvin keräsi yhteen nämä meidän puheenvuorojen tärkeimmät asiat ja valiokunnillahan tässä on nyt tehtävä niin sanotusti katsoa kukin omalta toimialaltansa asioita

olisi pitänyt olla vakuutus

edustaja sinnemäki ja me muutkin näihin resursseihin kiinnitimme mielestäni ihan perustellusti huomiota ja varmaan joudutaan nyt aluehallinnossa miettimään mitkä lupa asioista ovat sellaisia jotka näihin kuitenkin jonkin verran kasvaviin kuntiin voitaisiin siirtää ja mitkä ovat sitten ne lupa asiat jotka oikeasti tarvitsisivat enemmän resursseja jotta toiminta tapahtuisi sekä päämäärätietoisesti että nopeasti

nyt haluaisin vakavasti kysyä pääministeriltä

valtiontaloutta hoidettaessa tärkeitä eivät ole eri hallinnonalojen rajat ja määrärahoista kiinnipitäminen

mitä nyt on mietitty mitä on sovittu ja mitä mietitään siitä näitten brics maiden joihin muun muassa edustaja haavisto täällä viittasi mukaantulosta

säästöjä voi löytää joka hallinnonalalta mikäli siihen löytyy tahtoa

hallintoa voi tehostaa tietojärjestelmät voidaan saada toimimaan paremmin julkiset hankinnat voidaan tehdä paremmin ja kaikki tämä pienemmillä kustannuksilla

eri yritysmuotojen verotuksen tasapuolisuus ei täysin toteudu nyt tehdyillä päätöksillä

sehän on asia jonka tietysti pitää olla kunnista ja toimijoista riippumaton mutta epäilemättä resurssit eivät ole tällä hetkellä riittävällä tasolla

on esimerkiksi aika tarttua sellaisiin yritystukiin jotka eivät luo uusia työpaikkoja tai johda uusiin innovaatioihin

on aivan selvää että myöskin keskushallinnon perkaamista tässä tilanteessa tarvitaan ja pitää katsoa mitä voidaan jättää pois ja mitä voidaan siirtää alueille ja saada sinne riittävästi resursseja

arvoisa herra puhemies

suomi on selvinnyt tähän asti melko kuivin jaloin koska olemme hoitaneet oman taloutemme hyvin mutta meidän on pyrittävä hoitamaan asioita vieläkin paremmin

entistä tärkeämpää on kaikissa yhteyksissä huolehtia siitä että reagoimme asioihin ennakolta emmekä vasta hoitamalla niitä ongelmien toteuduttua

tässä tilanteessa meidän tulee tehdä meidän kaikkien aivan kaikkemme pystyäksemme turvaamaan hyvinvoinnin kansalaisille myös tulevina vuosina

kun nyt käsiteltävä talousarvio karsii menoja miljardilla ja kiristää verotusta toisella mokomalla jatkossa kovin helppoja säästökohteita ei ole

näistähän voi tulla myöskin mikro oppositioneuvottelut tai makrohallitusneuvottelut jos tässä hengessä toimimme kaikki lähdemme soutamaan hyvää vauhtia samaan ja hyvään suuntaan

tarvitaan kolmiosainen ratkaisu jossa on leikkauksia jotka ovat sillä tavalla älykkäitä että ne eivät heikennä perheiden asemaa työllisyyttä ja ekologisestikin tervettä talouskasvua